tässä ovat tohtori petri koikkalainen ja professori esko riepula kirjoittaneet tämmöisen kirjan joka kuvaa

ja jopa uskalsi joku sieltä todeta että eikö tähän voisi olla tämmöistä korvamerkittyä rahaa jotenkin vaikka pienemmässä mitassa jolloin se ohjautuisi varmasti tähän työllistämiseen

mutta kun tässä on pantu kaikki päivämäärät tässä on laitettu suorat lainaukset mihin tämä nova group ja kehittyvien maakuntien suomi ovat pyrkineet tällä niin ei voi tulla muuhun loppupäätökseen kuin siihen mitä tässä on todettu

en ole kuitenkaan sitä mieltä tässä mutta kun aikaisemmin tuossa käytiin tuon lentoliikenteen osalta tätä päästökauppakeskustelua niin käytin siinä puheenvuoron ja totesin että normitukset ovat ainut tapa ja tässä tietysti pyritään normittamaan

sen takia odottaisi kyllä että hallitus suunnittelisi jotain toistakin mallia siihen sen tyyppistä jotta olisi tämä verovähennysmalli mutta sitten lisäksi tämmöinen tukimalli jossa köyhempi ihminen voisi ostaa halvemmalla palveluita vaikka seteli joka annettaisiin firmalle jolloin se hyödyttäisi kaikkia

näitä ei saa laskea yleensä öljyähän ei saa laskea mereen mutta iso juttu on nämä jätevedet vessa ja jätevedet joita sinne lasketaan

kun täällä on väitetty että rahalla ei sinällään olisi vaikutusta päätöksentekoon eikä ihmisiä voi ostaa niin minä olen ainut pohjoiskarjalainen kansanedustaja muuten joka ei saanut kehittyvien maakuntien suomelta yhtään rahaa

nyt nämä köyhemmät jotka tarvitsisivat näitä investointeja eivät välttämättä saa niitä ollenkaan mutta rikkaammat voivat niitä tehdä sitten

sen verran sanktion pitää olla kova että se on tuntuva ja sillä voidaan maksaa niiden valvojien palkat kanssa koska muutenhan tätä ei saada järjellisiin puihin

tietysti pitää saada nämä ympärysvaltiot jo tässä lähialueella mukaan tähän mutta kyllä se maailmanlaajuisesti sitten on iso ongelma tuolla valtamerillä kanssa

sitten voi kysyä myös entä jos nyt ei olisi tullut lamaa ei olisi tullutkaan tätä laskua niin kuin tapahtui miten nova group olisi mahtanut rahastaa nämä eri jutut koska kysehän oli siitä jotta oli siis tarkoitus hankkia hyviltä paikoilta rakennuspaikkoja vaikuttaa kaavoitukseen ja tehdä kauppaa niin kuin tuossa rovaniemen keisissä kävikin kelkkatehtaassa mitä tapahtui siellä jotta kuntien eläkevaroja käytettiin aika kovasti ja siellä tietysti joku kaveri kantoi vastuun

nimittäin tässäkin hallitus on sinällään ihan oikeilla jäljillä mutta jotenkin nämä esitykset on sillä tavalla jätetty puolitiehen taikka ei ihan niinkään pitkälle koska tässä ei ole oivallettu sitä juttua että tässä kannustettaisiin ihmisiä omaehtoisuuteen

arvoisa puhemies

tässä on jäänyt pois semmoinen asia tässä esityksessä jota yritettiin tuolla valiokunnassa korjata jotta tämä työllisyysohjelmalisä voisi tulla myös omaehtoisen koulutuksen ajalle koska olen ymmärtänyt jotta erityisesti kokoomuksessa korostetaan yksilönvapautta ja tällaista omaehtoisuutta

nimittäin jos yrityksellä on henkilöstön vähentämistarpeita niin sehän on tehty sillä tavalla jotta on vähennetty sieltä missä aletaan olla eläkeiässä mieluummin sieltä päästä kuin sieltä toisesta päästä koska on katsottu että niissä nuoremmissa on tulevaisuutta ja halutaan pitää niistä kiinni

ympäristöministeriön johtavat virkamiehet ajavat sellaista muutosta että suurin osa kaupan rakentamisesta olisi jatkossa niin kutsutun suuryksikkökaavan piirissä keskustoimintojen yläpuolella ja edellyttäisi merkintää maakuntakaavaan

tätä ihmettelen miten kokoomuksen edustajat tuolla valiokunnassa eivät voi lähteä tämmöiseen jossa vasemmisto joutuu pitämään tämmöistä yllä koska me olemme sen aatteen kannattajia myös että ihmisen odotetaan toimivan omaehtoisesti kanssa eikä tämmöisen byrokratian takia tähän tätä tullut

ne ovat oppineet ne systeemit

no ymmärrän jotta hallituspuolueissa on tämmöinen ajattelu että vaikka hallitus toisi minkälaisen esityksen niin sen takana pitää seistä loppuun asti eikä yrittääkään tehdä järkeviä päätöksiä

tämä kuvastaa mikä tarkoitus ainakin oli vai olisivatko nämä olleet niin hyväuskoisia että he uskovat että poliitikkoihin voi vaikuttaa mutta eihän niihin voikaan vaikuttaa todellisuudessa

sitten täällä on pitkä litania siitä miten nämä professorit ja tohtorit ovat päätyneet semmoiseen jotta tässä on korruption piirteet

kahdeksankin vuotta jota esitetään on paljon mutta tässä tilanteessa erityisesti kun haluttaisiin näitä kynnyksiä madaltaa ne pitäisi nyt tehdä aika räväkästi eikä jättää tämmöisiä epäkohtia jotka tiedetään etukäteen

sen takia yksityiskohtaisessa käsittelyssä tulemme esittämään näitä asioita mitä on vastalauseissa ja sen lisäksi meillä on vielä tämä ponsiesitys siitä miten saataisiin nopeutettua näitä käsittelyaikoja työttömyysturvan osalta

tässä on ilmeisesti semmoinen harha olemassa niin kuin jossakin myös suomessa jotta on asunnottomia taikka sanotaan että ei ole asunnottomia ihmisiä

ihan paikaltaan tässä lyhyesti ensinnäkin ed

mutta kansa kyllä katsoo että ei ole uskottavuutta tällä hallituksella ja varmaan sama rahoituskeskustelu tulee pyörimään tässä

kun täällä on semmoisia hurskaita toiveita esitetty että tehdään semmoinen laki jossa nyt kaikki sitten kirkastuu ja kaikki tulee läpinäkyväksi minä en usko siihen

minä en ole koskaan väittänyt edes semmoista jotta jos jossakin on puutetta työntekijöistä

siinä mielessä tähän hokemaan että toivoisi että mentäisiin aina joskus katsomaan että sen alapuolella on en tiedä paljonko mutta se määrä on iso joka tuolla elää paljon pienemmillä tuloilla

tämä saatavuusharkinta jonka hallitus ajoi läpi sehän tarkoittaa sitä että jos sinne ei tule maatalouslomittajia suomesta ei löydy niitä peräkammarinpoikia niin siinä tapauksessa maahanmuuttovirasto antaa sinne luvan tämmöiselle kolmansien maiden ihmiselle joka on tänne tulossa

jos ministerit eivät ole osanneet lukea sen aikaista siis nykyistä lakia mikä on niin ei se siitä muutu mihinkään

sillä tietysti hämätään ihmisiä kansalaisia siinä jotta nyt on joku uusi avaus tullut ja nyt kaikki taas muuttuu parempaan ja tulee uusia pettymyksiä sitten edelleen

se on työttömien joukko se on toimeentulotuella olevien joukko se on pätkätöissä olevien joukko ja osin ansiosidonnaisella olevien joukko jotka eivät maksa yhtään valtionveroa ja tietysti eläkeläiset opiskelijat

nimittäin minä luulen että porvaripuoli ei hirveän huolissaan siitä ole ollenkaan miten korkeita äänestysprosentit ovat koska ne jotka ovat enemmän kouluja käyneet ovat rikkaampia ja ne kyllä näköjään käyvät äänestämässä kun katsoo noista tilastoista ja köyhempi porukka jättää kun katsoo taas noita lähiöitä ja työttömiä pienituloisia äänestämättä ja sillä on korkeampi moraali

satosen linja tarkoittaa sitä että kun se työnantaja antaa lapun että hän maksaa tesin mukaista palkkaa ja työnantaja ei ole mitään röhvelöitä tehnyt ja on maksanut veronsa niin maahanmuuttovirasto myöntää luvan tälle maatalouslomittajalle joka tulee venäjältä taikka muista kolmansista maista

arvoisa puhemies

siellä tämä elvytyspolitiikka on sellainen jotta tässähän käy näille pienituloisille ihmisille kun ne eivät saa yhtään valtionveroon helpotusta mutta heille nostetaan kunnallisveroa heillehän käy tässä aika köpelösti

eivät he tule välttämättä porvareita äänestämään ovat mieluummin kotonaan siellä koska he eivät näe edes vaikuttamisen kanavaa siitä että tässä yhteiskunnassa löytyisi heille kanavaa joka ajaisi heidän asioitaan ja se on huolestuttava piirre

tässä kyse on ihmisten turvallisuudesta kaikkien ihmisten turvallisuudesta ei pelkästään suomalaisten vaan täällä suomen tantereella kävelevien autoilevien tai muuten liikkuvien ihmisten turvallisuudesta ja avun saannista

se elvytys on sellaista jotta siellä nämä ihmiset ostavat ensi vuonna vähän pienempiä leipiä ja voivat kuluttaa paljon vähemmän

arvoisa puhemies

niin kuin edellisetkin puhujat käyn tässä kahta lakiesitystä läpi tai oikeastaan voi puhua muistakin työttömien asioista mitkä ovat tulossa

se voi johtaa aika omituiseen ja huonoon yhteiskuntaan jossa tarvitaan enemmän sitten jatkossa poliisivoimia ja virkavaltaa mutta ilmeisesti porvaripuoli haluaakin sitä

niin kuin tässä on todettu demariryhmä ei eikä tuo vasemmistoryhmäkään ilmeisesti ole hyväksymässä tätä tässä muodossa koska kyse on hätiköinnistä

sen takia tämä hallituksen veropolitiikka on siinä mielessä väärä koska sitten kunnille ei ole annettu niitä panoksia joita nyt tarvittaisiin

kun isona linjana katsoo mitä on tapahtumassa niin tässähän kuitenkin niin kuin hallituksen linja yleensä on ollut jotta kellä ennestään jo on hyvästi asiat vähän parempituloisilla niin niiden etuisuuksia parannetaan ja niinhän käy tässäkin

järjestelmiä ei ole olemassa joilla taataan se jotta ne ihmiset jotka tässä siirtymävaiheessa tarvitsevat apua saavat sitä vaikka meillä on jo nyt jonkin aikaa ollut tietynlainen vakiintunut järjestelmä

meillä on taloudeltaan erinäköisiä kuntia joista toiset voivat paremmin toiset huonommin mutta kun mennään vuosi eteenpäin näin veikataan sitten vuoden päästä monet kunnat näinä päivinä sitten kun katsotaan vuosi eteenpäin tulevat nostamaan veroäyriä koska työttömyys tulee kasvamaan ja verotulot tulevat laskemaan joten nyt pitäisi katsoa se tilanne jotta ei ajeta niitä kuntia siihen tilanteeseen kuin nyt tällä hetkellä on tapahtumassa

työttömyysturvan ansio osan laskentarajassa tapahtuu siten jotta niillä jotka ovat suhteellisen hyvätuloisia päiväraha paranee hyvä tai huono

jos sitä paikallistuntemusta ei olisi ollut sillä henkilöllä joka sattui olemaan töissä tämmöisessä keskuksessa niin niillä koordinaateilla mitä hän puhelimessa sai eivät varmasti olisi osanneet oikeaan paikkaan mutta hän osasi kysellä sitten siltä ihmiseltä jotta hei mikä paikka se on

se voi olla jopa hyväkin siinä mielessä koska tässähän on ollut aika paljon natinaa siitä jotta kun on maksettu työttömyysvakuutusmaksua kassamaksua niin ei ole saatu täyttä etuutta siitä

sehän tarkoittaa sitä jotta nyt siellä myös se elvyttävä rakentaminen mitä odotetaan ainakin on paljon vähempää kuin jos kuntien taloudet olisivat kunnossa

kun miettii sitä oikeudenmukaisuutta niin välttämättä ne henkilöt eivät ole ihan huonoimmassa asemassa mutta tämä on sinällään hyväksyttävää eikä meidän vastalauseessamme sitä mainita

sen takia odotan kyllä että tuossa vielä budjetin yhteydessä voitaisiin parantaa tätä kuntien valtionosuutta

kun hän sattui tuntemaan sen seudun niin apu meni oikeaan paikkaan ja ihminen pelastui silloin tosin on nyt kuulemma jo vainaa mutta siitä on kolme vuotta aikaa

sitten myös toinen asia mikä liittyy kuntiin on kuntien harkinnanvaraiset avustukset koska niitä näköjään nyt kaivataan jo paljon aikaisemmin lisää

varmaan olisi jo silloin kolme vuotta sitten jäänyt apua saamatta jos keskuksessa vastannut ei olisi tiennyt sitä tilannetta missä tämä ihminen asui

sitten tässä ovat aikaisemmatkin puheenvuoron käyttäjät todenneet miten lyhytjänteistä politiikkaa tässä harrastetaan

siellä kun näköjään näitä ikäviä uutisia tulee tulee tapahtumaan sillä tavalla jotta näitä rakennemuutospaikkakuntia tulee lisää

näköjään kun hallitukset vaihtuvat vaihtuvat kaikki suunnitelmat ei katsota mikä on järkevää mihin on investoitu ja kaikkein hulluin homma minusta on vaikka tämä joensuun tapaus

sinne tarvitaan rahaa näihin rakennemuutosongelmiin mutta sen lisäksi tarvitaan kuntien harkinnanvaraista avustusta ettei tapahdu semmoista nytkähdystä että nämä joutuvat pulaan tässä ja sitten ne palvelujen saajat tulevat siitä kärsimään

iso juttu josta tuossa ed

yrttiaho käytti hyvän puheenvuoron komennusmiesten osalta niin ei kyllä ed

vähän tuntuu että ilmeisesti sosiaali ja terveysvaliokuntakin on sitä mieltä jotta tämä on tosi hyvä juttu

kyllä meidän pitäisi suomalaisina pyrkiä siihen vaikka olisi millainen poliittinen koalitio johdossa että kuitenkin nämä tämän tyyppiset turvallisuuteen liittyvät järjestelyt olisivat pitkäjänteisiä ja katsottaisiin jotta ei tehdä semmoisia hukkainvestointeja ja pureta niitä taas ja uhrata varoja sellaisen muuttamiseen mikä on toimiva järjestelmä

jos on lomautettu yhden päivän viikossa niin niillehän se on tosi hyvä homma koska kaikki semmoiset henkilöt voittavat koska aikaisemmin ei ole yltänyt työttömyystuen piiriin ollenkaan

tämä lisäpäiväoikeushan vaikka se ei nyt monella vuodella siirry eteenpäin tarkoittaa sitä kun työnantajat ovat käyttäneet hyväkseen sitä ja on vanhemmasta päästä lomautettu tai potkittu pois ne ihmiset eivät enää syrjäydy kun alkaa olla lähelle kuuttakymppiä he ovat jo työtä nähneet ja jopa jossakin tilanteessa ovat helpottuneita jos pääsevät pois jotta nuoremmasta päästä heitetään ulos koska en minä usko että työnantajat pitävät yhtään ylimääräistä ihmistä siellä duunissa vaan heidät heitetään pois

toivakka äsken puhui koska ainakin mitä minä olen sattunut kuulemaan niin ne ovat varmaan niitä änkyrätyöntekijöitä tai luottamusmiehiä olleet kun ne kaikki kyllä olleet eri mieltä siitä jotta tämä systeemi ei ole hyvä jota ollaan rakentamassa

en tiedä mutta yleensä näissä tahtoo olla semmoinen taipumus jotta jos tämmöistä johonkin tehdään se menee huonompaan suuntaan se ei mene parempaan suuntaan

minun näköalani tässä on se jotta nykyisellä tietotekniikalla tämä hommahan olisi voitu hoitaa siten jotta sitä johtoa voidaan harventaa sieltä

tässä on hallitus tekemässä isoa virhettä minusta

laukkaselle sen verran että jos he ovat epätosia ja loukkaavia niin silloinhan pitää nämä professorit ja tohtorit viedä oikeuteen

mutta tiedämme että oppositio ei yksin pärjää koska täällä näköjään hallituksella on niin tiukka ryhmäkuri jotta ei yksikään ihminen uskalla tuolla hallituksen puolella olla järkevän linjan kannalla

sekinhän on ollut monessa tapauksessa vähän jopa sovittelukysymys jos ei ole ihan pakkotilanne jotta ihmisten halukkuutta on vähän tiedusteltu ei kaikissa paikoissa joissakin on raakasti heitetty tietyn ikäluokan porukka ulos riippuen vielä työnantajan firman koosta koska tämä eläkemaksu on saattanut koitua aika rankaksi ja se on ollut vähän onneksi rajoitteena myös näiden vanhojen potkimiselle

sitten iso kysymys tässä veropolitiikassa on vielä se että tässähän isotuloisille annetaan kaksinkertainen hyöty

larikka totesi tämän sulake esimerkin jotta nyt siellä on sulakkeita enemmän kun sähkömies tai joku insinööri kehittelee näitä hommia

tässä nimittäin kaikki lähdeaineisto on takasivulla mainittu mistä mikin on tullut ja lainaukset

olin sitä mieltä kannatin sitä että se on hyvä asia mutta kun nämä isotuloiset saavat valtion tuloveron kautta alennuksen mutta sitten saavat vielä ruuan alvin kautta alennuksen niin sen takia ainut tapa on että tätä ylintä veroasteikkoa pitäisi katsoa siten jotta siellä ei tulisi ollenkaan kevennystä

kokoomus ei siis luota ihmiseen sillä tavalla että pystyy arvioimaan mihin hän haluaa vaan kokoomus haluaa semmoisen holhousyhteiskunnan jossa virkamies sanoo että kyllä sinulle on tämä parempi

se avunpyyntö menee sinne kotiin ja on sovittu aika minä aikana hän on päivystämässä siinä ja sen ei tarvitse edes matkustaa mihinkään hätäkeskukseen töihin

siinäkin voi kysellä sen oikeudenmukaisuuden perään eivätkö silloin hyvätuloiset

koska minä vielä luotan ihmiseen ja omaehtoiseen koulutukseen jos ihminen kokee jonkun ammatin hänelle sopivaksi ja hänellä on siihen mielihaluja

itsekin luulen että kansanedustajat ovat suhteellisen hyvätuloisia ja olen sitä mieltä että meillä on kyllä varaa maksaa se vero mikä maksetaan tänäkin vuonna koska tiedetään se tilanne jotta meillä huutava pula tulee olemaan rahasta ensi vuonna

minä luotan kyllä ihmiseen

ihmettelen kun vihreät ovat tämmöisiä innovatiivisia yleensä olleet täällä ainakin jotkut vihreistä miksei tätä nykytekniikkaa täällä ole no ilmeisesti kun ed

siis eihän se koirakaan oravoo pakolla hauku vaan miten se meni tämä juttu vanha vertaus

ei käy niin kuin isotuloisten verohelpotuksien että menee sijoituksiin tai johonkin ulkomaanmatkoihin vaan työmarkkinatuki menee maidon ostoon ja jos siihen makkaranpalasta saa leivän päälle sen tyyppisiin ostoksiin koska taso muutenkin on matala

ei tähän ihan nuori pääse kun siinä on tämmöinen kymmenen vuoden työssäoloehto jolloin nuorille pitää järjestää ihan omat jutut

kun täällä on nyt erinäköisiä asioita tulossa jotka edistävät vientiä jelppaavat yrityksiä niin yksi minusta on iso asia joka tulee tämän pankkitakauksen myötä sitten

se voitaisiin hoitaa tietotekniikalla siten että siellä ollaan mahdollisesti vaikka siellä omassa kodissa jossakin työpöydän ääressä ja hoidetaan hälytystehtävät sieltä ja nähdään samalla tavalla kaikki jutut nähdään tietokoneelta se kartta missä mahdollisesti on se asiakas joka tarvitsee apua

sen takia olisi odottanut että kokoomus olisi voinut ainakin tässä tulla mukaan ja keskusta ilman muuta että olisi hoidettu tämä asia joustavammin mutta ei tämä nyt

siihen liittyen työmarkkinatuen tarveharkinta niin kuin meidän vastalauseessa todetaan pitäisi saada vihdoin viimein pois se pitää saada

tiedän jotta se ei näillä äänestyksillä tapahdu mutta siitäkin odottaisin kyllä jotta hallitus voisi tai työmarkkinajärjestötkin voisivat tehdä ihan kolmi tai nelikannassa laskelman mitä se todellisuudessa maksaa yhteiskunnalle kokonaisuutena

toivon mukaan hallitus viisastuu tästä jatkossa

sen takia ei tehtäisi nyt tämmöistä virhearviointia virheratkaisua niin kuin tässä ollaan taas tekemässä vaan otettaisiin käyttöön nämä kaikki uudet palikat mitkä ovat mahdollisia ja tehtäisiin semmoinen uusi ratkaisu joka takaisi sen ympäristöystävällisesti ettei ihmisen edes tarvitsisi matkustaa töihin vaan voisi työskennellä etätyönä siinä omassa kylässään omassa kodissaan

mutta pitää huomioida niin kuin tuo mustajärven markus totesi että siinä on kyllä se hyvä puoli olemassa jotta siinä salapäin käydään yöjalkasessa ja se voi jopa suhdetta parantaa kun ollaan vähän niin kuin salaa ja peloissaan eikä naapurille näytetä että ollaan kuitenkin yhdessä

minusta tähän pankkitakaukseen pitäisi eduskunnan tehdä semmoiset rajat jotta tämä ei olisi mahdollista koska se tulee ajamaan lisää näitä yrityksiä alas

ja sitten kun ollaan vielä nousussa meillä ei olekaan niitä tarvittavia firmoja pystyssä jotka tarvittaisiin silloin nopeasti ja käydään taas valittelemaan jotta näin tässä taas kävi

sen takia jos siitä tehtäisiin kokonaislaskelma niin luulen että tämä voisi jopa kääntyä siihen jotta se olisi aika kustannusneutraali